nurmi tässä esittää valtaosassa koulujamme toimitaan kouluissa on suunnitelmat miten kiusaamistapauksissa toimitaan

tämän lisäksi perussuomalaiset päättivät että laitetaan toinen kriteeri

arvoisa puhemies

arvostettu puhemies

mutta pidän kuitenkin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja esille toi perusteltuna sitä että tällaisessa vaiheessa samalla vahvistetaan myös meidän verkkoyhteyksiä

valiokunnan mietinnössä lukee

minun mielestäni pitäisi mahdollisimman pian saada tilanne siihen että kaikessa ruuassa olisi tiedossa se mistä ruoka tulee mistä raaka aineet on tuotu ja niin poispäin

johan ei löytynytkään kuin yksi henkilö ja hän oli silloisen eu parlamentaarikko timo soinin lähin neuvonantaja

saamansa selvityksen perusteella valiokunta ei oleta että esitys nostaa päivittäistavaroiden hintoja lisää merkittävästi tuontia heikentää mahdollisuuksia ostaa lähi ja luomuruokaa tai lopettaa mahdollisuudet antaa kuluttajille alennuksia

itse asiassa isoin ongelma kouluissa on se miten kiusaaminen havaitaan

nyt näyttää siltä että rahat eivät tulisi riittämään näiden leikkausten myötä ja toivon että eduskunta on sanansa mittainen tässäkin ja oikaisee tämän hallituksen leikkauksen täällä eduskunnan käsittelyssä

me haluamme kouluihin lisää taito ja taideaineita

se johtaa todennäköisesti siihen että esimerkiksi maailman paras tarkkuuskivääreiden tekijä sako osakeyhtiö suomesta tulee siirtymään pois tämä on minun pelkoni ja minun ennustukseni jos euroopassa ei noudateta yhteneviä vientisäädöksiä

arvoisa rouva puhemies

toisaalta me tarvitsisimme suomeen myös aidon virallisen lähiruokamerkin sillä minun mielestäni kuluttajilla pitäisi aina olla oikeus tietää mistä heidän ruokansa tulee

tämä on itse asiassa oikeastaan se suurin ongelmakohta ja siinä hyvin isona vaikuttimena on ylisuuret opetusryhmät ja myös välituntien valvonta

he totesivat että perintövero vaikeuttaa liialti sukupolvenvaihdoksia yrityksissä ja aiheutti lukui sien yritysten alasajoja

silloin pääministeri matti vanhasen hallitus päätti iltakoulussaan että palomiesten eläkeikää ei alenneta ja tämä nyt on ihan hyvä tuoda tässä keskustelussa esille

nyt aivan tuoreet tutkimukset selvitykset ihmisten toiveista ja käyttäytymisestä myös tukevat sitä että etätyötä halutaan tehdä entistä enempi

tässä valiokunnan puheenjohtaja edellä totesi että tällä tavalla ei asiaa voida ratkaista toi esille sen että kannattaisi ratkaista mutta tällä tavalla ei voida ratkaista

mutta arvoisa puhemies on vaikea ymmärtää sitä että keskusta vastustaa valinnaisuutta ja syventäviä kursseja

valiokunta siis toteaa myöntää että tämä nostaa tuontia mutta ei merkittävästi

myös erittäin myönteistä joka menee lähelle toimia työpaikkojen pelastamiseksi tai uusien työpaikkojen luomiseksi on lisätalousarviossa esitetty konesaliyhtiöiden sähköveron kevennys eli vastaava kuin perinteisemmillä teollisuudenaloilla on tähän asti ollut

arvoisa puhemies

täällä on käyty mielenkiintoinen keskustelu euroopan turvallisuudesta

asuminen asunto ja oma koti ovat yksi elämän perusasioita

kun tuo kiusaaminen havaitaan niin tämän jälkeen kouluissa on jo ohrt oppilashuoltotyöryhmät joissa moniammatillisesti näitä kiusaamistapauksia mutta myös muita koulujen ja lasten ongelmia läpikäydään

eikö tuo esitys ollut poliittinen virkanimitys härskeimmästä päästä

meillähän on veteraaneja vielä jäljellä muutama kymmenentuhatta heidän keski ikänsä on noussut kovaa vauhtia ja joukko harvenee

hieman tuntui edustaja lohen puheesta että keskustassa nyt halutaan puhua musta valkoiseksi ja valkoinen mustaksi ja toimitaan näköjään täysin eri tavalla ollessa hallituksessa ja ollessa oppositiossa

nyt näyttää siltä että valiokunta ja eduskunta menevät liian helpolla lakiteknisten ongelmien taakse näissä kansalaisaloitteissa eli lähdetään vaatimaan kansalaisaloitteilta täydellistä valmiutta siirtää ne suoraan osaksi lakikirjaa ja näinhän se ei helpolla ole

siellä järjestöt tekevät pienillä rahoilla tehokasta työtä ja tässä ulkoasiainvaliokunta on jo omassa käsittelyssään nostanut esille nimenomaan kansalaisjärjestöjen tekemän työn

siellä on tällä hetkellä enemmän naisia kuin miehiä ja miehet yleensä ovat minua lukuun ottamatta aika rotevia ja suurikokoisia ja he pystyvät näissä luovutustilanteissa luovuttamaan vielä enemmän kuin naiset

näin tässä valiokunnan mietinnössä lukee

nyt olemme uudistaneet puolustusvaliokunnassa samaan aikaan tämän asian käsittelyn kanssa sitä millä tavalla euroopan sisällä näitä materiaaleja voidaan kuljettaa mutta emme kuitenkaan ole pystyneet yhdistämään yhteistä politiikkaamme muihin maihin nähden ja tämä olisi minun mielestäni ensiarvoisen tärkeää

ihmiset toivovat että he pääsevät tekemään työtä maaseudulta maaseudun rauhasta mutta myös kasvavassa määrin vapaa ajan asunnoilta kesäasunnoilta ja silloin vakaat yhteydet ovat tärkeitä

vanha sanonta sanoo oma koti kullan kallis mutta välillä tuntuu siltä että monelle oma koti on turhan kallis

ruotsissa käytössä olevan mallin mahdollisuudet minun mielestäni pitäisi tutkia myös suomessa

se tarkoittaa sitä että ne ovat päästöiltään huonompia kuin uudet autot ne ovat turvallisuudeltaan huonompia kuin uudet autot

siitä huolimatta vaikka tuo kuntoutustarve on koko ajan kasvava tietysti heidän keski ikänsäkin noustessa rahaa on jäänyt monessa paikassa käyttämättä ja siinä isona syynä on ollut se että näille veteraaneille ei ole ollut tarjolla tarpeeksi paljon tukipalveluita ja neuvontapalveluita joilla heitä autettaisiin hakemaan näitä heille kuuluvia kuntoutuspalveluita

se on todellista tasa arvoa suomalaisessa peruskoulussa että se heikko mutta myös se lahjakas oppilas saavat tasoistaan koulutusta ja oppivat joka päivä jotain uutta

toivon että sieltä voisi vielä löytyä ratkaisu niin että ne saisivat nämä rahat ja pystyisivät jatkamaan sitä työtä jota itse asiassa hyvinkin laajasti suomalaiset tukevat eli nimenomaan sitä työtä missä mennään sinne paikan päälle autetaan ja pienilläkin summilla saadaan isoja tuloksia aikaan

tätä ollaan nyt nimenomaan opetusministerin johdolla korjaamassa myös siihen suuntaan että tiedonsiirto ongelmista päästään eroon eli siitä miten eri kasvatuksen ammattilaisten välillä tuo tieto lasten ongelmista voidaan eteenpäin viedä

siellä nimittäin perintö ja lahjaveron poistamisen jälkeen valtio on saanut enemmän tuloja kuin tuon aiemman perintö ja lahjaveron aikaan myyntivoittoverotuksen kautta

itse toivon että myös toisenlaisia ratkaisuja etsitään kuin näitä maahan tulevia kuituratkaisuja sillä ne eivät kuitenkaan tule yksittäisiä taloja kattamaan ja me tarvitsemme erilaisia vakaita langattomia järjestelmiä uutta teknologiaa sen eteen että myös mökkiasuminen mihin kuitu ei yllä on jatkossa vakaiden yhteyksien päässä

arvoisa puhemies

sen mukaan aseellinen hyökkäys euroopassa tai pohjois amerikassa jotakin naton jäsenvaltiota vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan

minun mielestäni meidän pitäisi tämäntyyppisessä maassa mieluumminkin tehdä lainsäädäntöä joka mieluumminkin tukisi lähiruokaa ja lähellä tuotettua ruokaa

omassa puheenvuorossani lainasin nykypäivä lehteä ja totesin että räikeitä puutteita on suhteellisesti eniten vasemmistoliiton ilmoituksissa

minun mielestäni valiokunnan olisi pitänyt tehdä ponsi jossa vaadittaisiin että tekijänoikeutta uudistetaan esimerkiksi opetuskäyttöä mahdollistamalla ja näin nostamalla esille niitä asioita joissa oikeasti on tarvetta järjenkäytölle eli järkeä tekijänoikeuslakiin

tätä keskustelua kun on kuunnellut niin ainakin osassa puheenvuoroista on saanut hivenen sellaisen kuvan että iso olisi aina lähtökohtaisesti huono tai paha ja toisaalta pieni aina hyvä ja toimiva

tuohon rekisteriin voi itse ilmoittautua tänä päivänä internetissä sen jälkeen sinulta otetaan kaksi kolme putkiloa verta ja tehdään rekisterimerkintä siitä kenelle sinun luuytimesi sopii ja tuo kansainvälinen rekisteri on kaikkien käytettävissä

arvoisa puhemies

entinen pääministeri matti vanhanen on esittänyt määräaikaista ruotsin mallin kokeilua suomessa ja minun mielestäni se voisi olla ihan kannatettava jopa tällaisessa tilanteessa vaikka samaan aikaan elämme yli varojen jos tällaisella ratkaisulla saataisiin aikaan se että suomalaiset yritykset säilyisivät ja jatkaisivat toimintaa myös yli tuon sukupolvenvaihdostilanteen

tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori pertti virtanen arvioi että tämä lainsäädäntö kyseenalaistaa myös kanta asiakkuusjärjestelmät

edustaja kärnä minun mielestäni ihan hyvin kävi sitä tilannetta läpi että on hyvin tärkeää aina pohtia myös sitä että yritys ja toimija on sellainen että se pystyy sen kokonaisuuden hoitamaan hyvin

nurmi tässä esille tuo että usein on ongelmallista se että tämä kiusattu lapsi joutuu vaihtamaan koulua

jäin itse miettimään sitä että kuitenkin tavoitteen meillä pitää olla se että pystymme pidentämään työuria niin alkupäästä keskeltä kuin sitten myös lopusta

minun mielestäni edustaja autto varsin hyvin kuvaili tätä hankintalain tilannetta

vaikka tarkoitus on hyvä on se tässä tapauksessa kääntynyt itseään vastaan ja johtanut turhaan byrokratiaan ja tämän jälkeen ministeri risikko ryhtyi toimiin ja toi tämän uudistuksen eduskuntaan ja se on otettu tyytyväisyydellä vastaan

tuliko valiokunnan kuulemisessa selville se onko professori virtasen arvio oikea vai väärä

tuntuu erikoiselta miksi me emme siihen rekisteriin saisi kaikkia suomalaisia

meillä eliniänodote on noussut ja on varmasti ihan luonnollista että pitää olla työelämässä pidempään kuin aiemmin on oltu

kyllä minä itse olen sitä mieltä että isompi syy kuin hankintalaki on se osaaminen mitä tällä hetkellä on kunnissa taikka kuntayhtymissä taikka jossain muussa tahossa jota hankintalaki koskee

opettajat kiusaavat opettajia lapset kiusaavat myös opettajia mutta yksi vakavimmista on se kun opettaja kiusaa lapsia

sen jälkeen koko berettan suuri kauppa menee jollekin toiselle maalle joka vie sen paketin sitten tänne kyseiseen valtioon

arvoisa puhemies

minä olen itse siihen rekisteriin armeija ajan jälkeen ilmoittautunut ja yhden kerran on tullut soitto että tuletko luovuttamaan luuydintä

kokoomuksen pitkäaikainen tavoite on ollut poistaa perintöverotus kokonaan asteittain suomesta ja asia oli mukana myös edellisen hallituksen ohjelmassa

näihin kaikkiin on syytä suomalaisissa kouluissakin puuttua

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten että kansaneläkelaitos voi jatkossa luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden tiedot kunnalle eli näin tuo ongelma poistuu ja kunnilla on mahdollisuus helpommin vastata tähän tarpeeseen

eli hankintaosaamiseen pitäisi tässä maassa panostaa selkeästi enempi jotta osattaisiin tehdä oikeanlaisia tarjouspyyntöjä ja sen kautta voitaisiin saada oikeanlaisia hyviä tekijöitä on sitten kyse hoivapalveluista teistä taikka jostain muusta

tuntuu siltä että tätä lakia kuitenkin täällä eduskunnassa tyytyväisenä tervehditään

päivää ennen luovutusta tuli tieto että luovutusta ei tarvita

arvostettu puhemies

yleiskokouksen äänestyksen jälkeen hyväksymässä päätöslauselmassa todetaan että venäjä on etyjin jäsenenä sitoutunut noudattamaan helsingin päätösasiakirjassa sovittuja periaatteita ja venäjä on kuitenkin ukrainan kriisin yhteydessä törkeästi rikkonut kaikkia etykin päätöskirjan periaatteita

itse olen varsin kriittinen tätä lakia kohtaan ja toivon että kun tämä tullaan hyväksymään niin lain vaikutuksia seurataan ja ollaan valmiita tekemään muutoksia

edustaja kantola puhui pakotteista oman puheenvuoroni jälkeen

todennäköistä oli se että minä sopivana luovuttajana olin löytynyt tälle henkilölle liian myöhäisessä vaiheessa tai toivottavasti hänelle oli löytynyt parempi luovuttaja

tällainen tilanne on aiheuttanut monissa kaupungeissa niin sanottua hotellistumista eli asunnot ovat työasumiskäytössä eivätkä aktiiviväestön vakinaisina asuntoina ja sellainen kehitys ei ole millekään kaupungille suotavaa

kyllä aika lailla yllätyksenä ovat tulleet monet näistä uutisista joissa on kerrottu näistä hyväksikäyttötapauksista

mutta aika usein on kovin helppo tehdä tarjouspyyntö jossa ainoana kriteerinä on hinta ja valita se halvin mikä monessa tapauksessa voi olla kaikkea muuta kuin paras taikka muilla perusteilla katsottuna toimivin

itse en tupakkatuotteita apteekkiin olisi siirtämässä mutta olen samaa mieltä siitä että saantia ehkä olisi syytä rajoittaa taikka ainakin sitä näkyvyyttä niin kuin nyt on määrätietoisesti tehtykin tämän hallituksen aikana

on totta että meillä on yhteiset pakotteet mutta yksi asia missä olemme kyllä euroopan unionissa tietyllä tavalla edunvalvonnassa epäonnistuneet on se että vaikka meillä on yhteiset pakotteet joihin on tullut vastapakotteita meillä ei ole tällä hetkellä valitettavasti toimivaa järjestelmää haittavaikutusten yhteisestä vastuunkannosta

hieman hämmästyneenä kuuntelin esimerkiksi edustaja niikon puheenvuoroa täällä salissa ja muutamia muita puheenvuoroja jotka ovat olleet näitä eun turvatakuita vähätteleviä

ymmärrän myös hyvin sen että työn ja työpaikkojen näkökulmasta myös vasemmistoliiton ministerit ovat olleet tätä puoltamassa

valtiohan maksaa kunnille määrärahaa rintamaveteraanien palveluihin ja kuntoutukseen ja kela voi antaa kunnalle tiedon kunnan alueella asuvista sotaveteraaneista tämän jälkeen

ehkä vielä suuremmista luvuista on kyse

meidän pitää mieluumminkin tehdä sellaista lainsäädäntöä joka tukee suomalaista ruuantuotantoa lähellä tuotettua ruokaa ja tuo niitä lisää kauppaan ja aidosti lisää ruokakaupan kilpailua

mutta jos me kaikki olisimme tuossa rekisterissä mukana niin yhä useampi löytäisi itselleen avun myös tässä hyvin pienessä hyvän tahdon eleessä joka luuydinluovutusrekisterinkin kautta voidaan tehdä

niissä usein on ollut sellaisia henkilöitä taustalla joista ei kylillä olisi uskottu että tekevät tällaista

konesaliyhtiöiden sähköveron alennus on omiaan varmasti houkuttelemaan lisää tällaisia googlen ja toivottavasti microsoftin ja muiden tapaisia investointeja suomeen

tämä on hallituksen yksimielinen esitys ja on tietysti mukava kuulla miten vankasti tätä hallituksen yksimielistä esitystä täällä kannatetaan

tulkintaa rajaavia puheenvuoroja ja sellaisia puheenvuoroja joissa lähestytään tätä asiaa pelkästään niin että kaikissa tilanteissa me olisimme avunantajia me olisimme joka tilanteessa menossa auttamaan

tämän jälkeen kuitenkaan tilanne ei ole edennyt tuohon suuntaan että perintö ja lahjaverotus poistettaisiin kokonaan yritysten ja maa ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta ja itse kannatan tätä määräaikaista ruotsin mallin kokeilua

yleiskokous tuomitsi venäjän rikkomukset ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti jäsenmaita olemaan tunnustamatta krimin väkivaltaisen liittämisen venäjään

olen varma että kyllä tässä lainsäädännössä jota nyt teemme poliisimiesten osalta haaste on ihan sama kuin palomiesten kohdalla että kun sieltä niistä toiminnallisista kenttätehtävistä on kyse sitten palomiesten savusukeltamisesta taikka poliisin kenttätoiminnasta joku siirretään toisiin tehtäviin niin uusi mies tai uusi nainen tarvitaan sinne kenttätehtävään tai savusukeltajaksi

sen takia en itse jaksa uskoa siihen että toimiva malli olisi se että siltä joka on hyväksi mieheksi kylillä tunnettu ei vaadittaisi mutta uudelta kulkijalta se vaadittaisiin

ajoneuvoveroa olisi siis ollut tarkoitus korottaa joka tapauksessa fiskaalisista syistä autoveromuutoksesta riippumatta

hän teki selvityksen joka oli otsikoitu selvitys euroopan unionin lissabonin sopimukseen sisältyvästä keskinäisen avunannon velvoitteesta

myös rakentamisen hinta on toinen joka nostaa asumisen hintoja asuntopulan rinnalla eli sen rinnalla että meillä on kaikenlaisia asuntoja liian vähän ja ihmiset asuvat elämäntilanteeseensa nähden vääränlaisissa asunnoissa eli perheet liian pienissä asunnoissa ja toisaalta yksin elävät taikka lapsettomat pariskunnat taas turhan suurissa asunnoissa viinin rakentamisen hinta on toinen joka nostaa asumisen

kannattaa miettiä tietysti laatua yksi sellainen on ilmastokysymykset joita voidaan käyttää mukana tuoreus esimerkiksi ruokahankinnoissa ja tämäntyyppisissä

ja kyllä tosiasia on se että suomalainen ruuantuottaja kantaa tällä hetkellä liian suuren siivun näiden pakotteiden vaikutuksesta ja sitä pitäisi pystyä tulevaisuudessa tasaamaan jos tilanne ei muutu vakaammaksi ja palaudu normaaliksi mitä itse omassa puheenvuorossani jo aiemmin epäilin että näin ei tule käymään

arvoisa puhemies

marraskuussa annetaan hallituksen toimesta ensi vuoden talousarvion täydentävä esitys ja silloin palataan näihin tupon valtion vastaantulotoimenpiteisiin ja siellä on tulossa muun muassa erittäin odotettu kilometrikorvausten leikkauksesta luopuminen ja muut joilla valtio oli osaltaan edesauttamassa tupon syntymistä ja siitä erityisesti kiitos tietysti työministeri ihalaiselle

muistan kuinka viime kaudella kun lakivaliokunnassa tätä asiaa käsittelimme perusteellinen keskustelu käytiin myös täällä salissa lautamiesten tarpeellisuudesta ja muutoksesta ja olen kyllä edustaja maijalan kanssa samaa mieltä että aika kovalla vauhdilla tässä nyt lautamiesjärjestelmää ollaan ajamassa alas

samoin arvoisa puhemies kannatan edustaja kivirannan aloitetta

sitten jos tavoitteena on estää esimerkiksi harmaata taloutta kyllä ensiarvoisen tärkeä ja jo laista lähtevä velvoite on myös tarkistaa se että yhteiskunnalliset velvoitteet on täytetty

ruotsissa jo aivan aiheellisesti on pohdittu tämäntyyppisen keskustelun takia sitä onko näillä eun turvatakuilla aidosti turvaa antava vaikutus

tiilikainen totesi silloin että sopimuksessa paino ei ole alueelliseen puolustukseen liittyvissä kysymyksissä koska useimmat valtiot kuuluvat jo naton sateenvarjoon ja koska euta kohtaan ei myöskään nähdä kohdistuvan varsinaista sotilaallista hyökkäysuhkaa

meillä siirtyy eläkkeelle erittäin paljon pieniä yksinyrittäjiä pieniä perheyrittäjiä ja on äärimmäisen tärkeää että näiden yritysten jatko myös tulevaisuudessa turvataan

yhteiskunnallamme on siis käsillä viimeiset vuodet tukea heidän vanhushuoltoaan ja hoitoaan ja toisaalta myös osoittaa kiitollisuutta heidän suurta uhraustaan ja nuoruuden vuosien kärsimyksiäänkin kohtaan

kriisi on pitkittynyt ja tänäänkin uutiset ovat kertoneet epävakaudesta itä ukrainassa ja myös krim on pysynyt vahvasti venäläisten hallinnassa

niin kuin tuossa puheenvuorossani totesin meillä on paljon sairaita ihmisiä ja liian paljon näitä asioita on katsottu läpi sormien ja monissa yhteisöissä jopa vaiettu ja salattu ja sen takia näihin pitää vakavasti puuttua